samoin sopimuksessa puhutaan epäiltyä ei voi pääomittaa pankkien suoraan vaan se on aina tapahduttava pankkiin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään paria sen käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

arvoisa puhemies edellä olevan perusteella p ja suomen perustaa neiti kolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraava

nyt terveemmässä ollaan kuitenkin tekemässä euroopan laajuista roskapankkia ja sen kautta aiotaan sallia pankkien suorat

lehtisalo

siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena menettelytapaa hyväksyttäneen hyväksyä

miksi hallitus on sysännyt opposition poikkeukselliset syrjään kuntauudistuksen keskeisistä valmistelusta niin että kaikki eduskuntapuolueet ovat edustettuna vain kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarisessa

yleiskeskustelu on

yritä

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava lausunto

aikooko hallitus tuoda kuntarakenneuudistuksensa liittyvät sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen mallin ja perustanut julki ennen kunnallisvaaleja kaksituhattakaksitoista jotta lähidemokratia toteutuisi vaaleissa mahdollisimman

eun pankkivalvojat tutki pankkien kykyä selviytyä kriisioloissa tinkimällä niille

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksassa asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

tuloksena oli kierroksen suurimpien pankkien osalta

naucler

james hirvisaari ei kyllä vastaa

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eikö tämä herättää hallituksessa kiinnostusta miten ihmeessä tämä voi

on vähentynyt ryhdytä yksityiskohtaiseen käsittelyyn

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on päättynyt

reseptien mukaan pankeilla oli riittävästi pääomia ja riittävän tehokkaat keinot riskienhallintaan ja ankarienkin koettelemusten kestää

tehdään niin että ministeri vastaa nyt tässä minidebatissa tulleisiin kysymyksiin välittömästi sieltä paikaltaan ja sitten hänellä on aikaa olla vielä jonkin aikaa täällä istunnossa jos tulee muita kysymyksiä

eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina kahdeskymmenesyhdeksäs yhdettätoista kaksituhattayksitoista kello kaksitoista

voimmekin todeta että stressitestit olivat pelkkää

äänestyksessä on annettu satakolmekymmentäyhdeksän ja hempel kolmekymmentäneljä ei ääntä tyhjään olla poissa kaksikymmentäkuusi

julkisen sektorin kustannustasoa voi olla yhtä korkea kuin pienemmissä pienimmissä kunnissa ja onko hallituksella tietoa viime vuosina syntyneiden suur kuntaliitosten vaikutuksista kuntalaisten arkea ja palveluihin sekä tietoa siitä onko liitoksilla saatu aikaan esittämistä varten

tämä täysistuntoon päät

virossa on jo toisiaan viides pulaan joutunut euromaa seitsemästätoista ja toivoo

eduskunta on kaj turusen kannattamana ehdottanut että pykälä kaks kaksikymmentäkahdeksan viiväsottaa kolme johtolausein ja nimittää mietinnön mukaan se että eduskunta hyväksyy kolme viva yhdeksän lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotus lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on

toisin sanoen lähes joka kolmas euromaa on tähän mennessä tarvinnut suomalaisten veronmaksajien tukea

se todella tarkoittaa sitä että pidetään huolta siitä että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet pysyvät pystyssä ja siihen muun muassa tämä budjettiesitys antaa aika hyviä vastauksia

ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ehdotuksesta mietintö ja edustaja vähämäki ei kyllä vastaa

jotenkin on luotu mielikuva että meillä on pelastettava veroparatiisitkin valtion lainoilla spekuloineet pankkiirit pääsevät taas kuin koira

tänä aamuna meillä oli mahdollisuus saada suomen pankin puolelta selvitystä siitä millä tavalla viime laman aikana työttömyyspaine kohdistui eri ikäluokkiin ja aika hätkähdyttävä oli se tieto mitenkä se pääsääntöisesti ja pysyvästi kohdistui nuoriin ihmisiin

mutta puhemies lyhyesti pääministerin puheenvuoron johdosta kun hän kuvasi sitä mitenkä nopeasti eurooppalaisella tasolla finanssimarkkinoilla mennään eteenpäin ja saadaan aikaan yhteisiä pelisääntöjä

ainoan käsittely esitellään päivän se ensimmäinen osan käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö numeron eli keskusteluun edusti abrax

ojala niemelä ojala

tästä kaikesta nousee suurin ongelma

kuten jan hurri taloussanomissa tiivistyy kohta perässä unionissa veroja maksavat vain hyväuskoisen

äänestyksessä on alettu satakolmekymmentäneljä ja ääntä kolmekymmentäviisi neljä ääntä tyhjään olla sitten pykälän poistoa koskevasta ehdotuksesta

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain eli kolme pykälää

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavaan

haluan tuoda tähän keskusteluun vielä yhden huolenaiheen sen mikä on nuorten pakollisten työharjoittelupaikkojen suhteen tällä hetkellä

aiotteko jatkossakin olla täysin piittaamaton siitä tosiasiasta että euroopan unionia on jatkuvasti sekä systemaattisesti rikkonut omia

asiasta on äänestettävä mietintö ja edusti alamäki ei kyllä ville vähämäki on ahdettu satakolmekymmentäneljä ja häntä kolmekymmentäviisi ei ahon tyylin ja nolla poissa kolmekymmentä

tiedän että julkinen valta ei voi kovin paljon siihen vaikuttaa sen on tehtävä kaikkensa mutta vetoan nimenomaan yrityskenttään ja työmarkkinajärjestöihin että tämä vakava ongelma pystyttäisiin ratkaisemaan

jos venäjä ei saa etuoikeutettu velkojan asema aikooko hallitus oman ohjelmansa mukaisesti hakijat vakuudet suomen

miten suomen valtiovarainministeri saattoi hyväksyä ensimmäiseen tukipaketti päätöksen jossa hyväksyttiin talletussuojan

edustaja kataja pieni hetki

arvoisat edustajat pyydän teitä jälleen rauhoittumaan että edes täällä kuulisi mitä edustaja katajalla on sanottavaa

eduskunta hyväksynyt maria lohelan kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy voimaantulosäännöksen johto lauseen ja nimikkemietinnön mukaan se n

miksi sijoittajavastuuta ei ulotettu kyproksen valtion velkakirjoihin

ranta

oletteko selvittäneet paljon rahaa katosi kyproksen pankkien ulkomaisesta sivukonttoreista kun kyproslaiset jonottivat kahden sadan euron maksiminostojaan pankkiautomaateilla kyproksen

eri

viisi

miten olette varmistaneet että kypros pystyy maksamaan velkansa takaisin kummaa velka on jo nyt kahdeksan ja yhdeksän pilkku seitsemän prosenttia sen bruttokansantuotteesta ja nyt maksettava kymmenen miljardin tukipaketti on kokoluokaltaan kuuskyt

menettelemme sillä tavalla ymmärrätte varmaan on debatin tarvetta että otetaan kolme puheenvuoroa tuosta listalta ja sen jälkeen mahdollistetaan debatti

mika lintilä on alettu satakolmekymmentäkuusi ja ääntä kolmekymmentäyksi eeiaan tai tyhjään esko kivirannan kannattamana ehdottanut että pykälä mietinnön mukaan s

maan bruttokansantuotteesta arvoisa puhemies allekirjoittanut timo soini ja kolmekymmentäkahdeksan muuta kansanedustajaa ovat jättäneet esittämistä varten

järjestämme tästä mahdollisuuden pieneen minidebatointiin ja minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja myönnetään jossakin määrin

käynnistämme välittömästi tähän keskustelun alkuun tästä aiheesta debattijakson jos siihen ilmenee kiinnostusta ja kiinnostuksensa voi ilmaista nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

edustaja mustajärvi olkaa hyvä

esitellään valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa

ministeri avauspuheenvuorossaan totesi että uudistusta toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen yhteistyössä henkilöstön kanssa

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

oikein hyvä niin

minä haluaisin todeta että mielestäni on tärkeää että aiemman hallinnon aikana kehitetyt modernit ja toimivat ja tulokselliset toimintamallit voidaan säilyttää ja niitä edelleen kehittää

iden vastaisen suunnan selonteko hyväksyttäneen hyväksytään mitä äänestetään siis käsittelyn pohjaa koskevasta

toiseen käsittelyyn esitellään pääjäristyksen kolmas sasi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

iski

huolenaiheeni on se että kun varsinkin eräillä alueilla on kehitetty tämmöinen moderni verkostomainen toimintamalli joka on mahdollistanut ministerinkin esille tuoman erikoistumisen näitten toimipaikkojen osalta niin voidaanhan nyt luottaa siihen että tämän uudistuksen jatkokehittelyn aikana tällä samalla linjalla jatketaan ja tunnustetaan jo aikaansaatu hyvä kehitys

anestyksessä on annettu satakolmekymmentäneljä haanpää kolmekymmentäviisi ei halua antaa turhia nolla jari lindströmin ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan

tiainen

nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällä mietin muka

toivola

tule

tolvanen

kiitoksia edustaja lipponen

keskustelu

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

viisi

viisi

viitamies poissa tuomo puumala

toinen asia jonka haluaisin korjata on että ainakin minun muistini mukaan samassa yhteydessä kun hallitus ilmoitti kelamaksun poistosta se ilmoitti myöskin sen millä tavalla se tullaan kompensoimaan aivan kristallinkirkkaasti tässä salissa

toiseen käsittelyyn esitellään päivät ja neliosaisen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsimmassa käsittelyssä

ensin edustaja tynkkynen ja edustaja satonen valmistautuu

voisitteko hieman avata sitä että kun energiaverotus nyt kiristyy millä tavalla se kohdistuu suomalaisessa yhteiskunnassa

päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotusta lakiehdotusta toinen käsittely on päätti asiaa loppuun käsi

osittain ainoan osittain toisen käsitellyt käsittely veisi tänä päivänä viides aasian ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotukset keskustelu on

no niin muutama vastauspuheenvuoro voidaan tässä vaiheessa käyttää

eduskunta hyväksyy sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

keskustelu alkaa

edustaja uotila aloittaa

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päivän synkudessasi ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toissa käsittelyssä lakiehdotukset

olin päättänyt että eduskunta hyväksyi pöytäkirjan p

pyydän edustajia jotka haluavat esittää tästä teemasta lisäkysymyksiä nousemaan seisomaan ja painamaan v painiketta